tällä hetkellä suomi on dieselpolttoaineen verotuksessa yksi eun kalleimmista siksi ammattiliikenteelle tulee rakentaa dieselveropalautus järjestelmään

otan esimerkiksi

kysynkin aikooko hallitus auttaa ammattiliikennettä dieselin hinnan alentamisessa verotuksen keinoin

arvoisa puhemies

hallituksella on kuitenkin ohjelmassaan että se on yrittäjäystävällinen ja haluaa yrityksiä tukea niin millä tavalla tämä dieselveron korotus sitten edistää yrittäjyyttä tässä maassa

arvoisa puhemies

täällä ovat edustajat pekkarinen soini ja myös rossi ottaneet hyvin esille tiestöön kohdistuvat rahoitusasiat

arvoisa puhemies

niin kuin edustaja rajamäki tuossa antoi esimerkiksi sen kun väkisin runnottiin tämän eduskunnan alkukaudella tuleviin eduskuntavaaleihin uusi vaalipiiri itä suomen osalta niin se hajautti tämän homman

sitten kun mietitään näitä uusia ajatuksia vaalipiirejä niin kyllähän mitä laajemmas vaalialueet menevät sen epäoikeudenmukaisemmaksi menee tämä systeemi

arvoisa puhemies

turve on myös muuta kuin energiakäyttöön tarkoitettua ainetta

miksi kuitenkin kun hallitus puhuu vihreästä politiikasta se näissä lupa asioissa jäykistelee kun ajatellaan että olemme kuitenkin jo valmiita tuomaan ulkomailta kivihiiltä

onko hallituksella suunnitteilla kivihiilelle esimerkiksi veroa

arvoisa puhemies

tämän arvonlisäveron alarajan nostaminen jos mikä edesauttaa nimenomaan käsillä tekevien työtä koska heillä ei ole poistoja eikä muuta mitä tehdä sitten arvonlisäverossa

heitä tämä edesauttaa

sitten vielä näihin kuittiasioihin

tämä ei ole kuitenkaan käytännössä toiminut eikä toteutunut

kysynkin asianomaiselta ministeriltä mihin toimiin hallitus aikoo ryhtyä ja mitä merkitystä nuorten työttömyyden nujertamiselle annetaan ja mitä aiotte tehdä niitten nuorten eteen joilla on esimerkiksi tutkinto mutta töitä ei ole löydetty

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

tätä voidaan kutsua aivan hyvin talonpojan tappolinjaksi kuljetusyrittäjien kannalta

suomalaisista kuljetusyrittäjistä on yhden kahden auton yrittäjiä valtaosa ja tämä nyt koske heidän työaikaansa ja se on selvä että se tekee niille yrityskuolemat

tämän seurauksena kun koko ajan puhutaan meidän viennin kilpailukyvystä kumipyörillä kuljetetaan suuret määrät näitä massoja kun kilpailu heikkenee tässä tulevat suuret lobbarit tuolta euroopasta ja muuta niin meidän kustannuskulut täällä vientiteollisuuden puolella nousevat ja samalla meidän kilpailukyky heikkenee

arvoisa puhemies

niin kuin täällä edustaja kääriäinen totesi tämä asia olisi ennen kaikkea pitänyt valmistella parlamentaarisessa työryhmässä eikä tällä tavalla niin kuin nyt hallitus on suppeasti valmistellut ja hallituksen sisälläkin nähtävästi yksi hallituspuolue on saanut erittäin vahvan roolin ratkottaessa näitä asioita

arvoisa puhemies

edellisellä kaudella hallitus teki ja hyväksyi ja eduskunta hyväksyi sen mutta nyt sitten tietysti kun on uusi hallitus niin se tyrmäsi tämän asian

nyt pohjois karjalaa pohjois savoa ollaan yhdistämässä ja jos silloin ajatellaan kokonaisuutta eli itä suomea niin kuin täällä edustaja eestilä sanoi

nyt kun ajattelemme itä suomea ja ennen kaikkea pohjois karjalaakin niin tämä jako mikä on suunnitteilla kyllä todella on huolestuttava tilanne

tietysti ainut positiivinen asia on se että tämä piilevä äänikynnys tässä madaltuu ja myös pienemmillä ryhmittymillä on mahdollisuuksia saada sitten edustaja mutta toisaalta se luo negatiivisuutta

arvoisa puhemies

metsät ovat suomen vihreää kultaa ja siitä syystä on erittäin hyvä että täällä käydään tämä selonteko tällä hetkellä keskustelussa

mutta niin kuin täällä on useampi edustaja todennut hallitus on kuitenkin vähän ristiriitaisesti tehnyt toimenpiteitä jotka taas vaikuttavat siihen että kun näitä raaka ainevaroja kerätään sieltä niin muun muassa alemmalle tieverkolle on määrärahoja koko ajan supistettu

tietysti perusväylänpitoonkin tarvitaan kun ajatellaan nyt tulevaisuutta kun yhdistelmien uudet painot ovat huomattavasti mikäli ne toteutuvat nousemassa

se aiheuttaa suuret haasteet meidän tiestölle ja ennen kaikkea kuljetuselinkeinolle

näitä asioita nyt pitäisi siellä tarkkaan harkita ja kuunnella ennen kaikkea kuljetuselinkeinon etujärjestön skalin mielipidettä tässä asiassa

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

uudistuksia tietysti tarvitaan mutta yhdyn niihin näkemyksiin mitä täällä poliisitaustaiset edustajat ovat kertoneet ennen kaikkea tämän lpn lakkauttamisen suhteen

nyt ollaan tämä yhdistämässä paikallispoliisiin

kyllähän tässähän niin tulee käymään että harmaa talous sen kun pöhöttyy ja meillä kuljetuselinkeinot menettävät tässä paljon tulee työttömyyttä

arvoisa puhemies

täällä ei tässä keskustelussa ole tullut vielä ilmi millä tavalla juuri näiden pienten yksin yrittävien jotka ensimmäisen työntekijän ulkopuolelta palkkaavat palkan sivukululoihin todella puututtaisiin

nyt olisi hyvä vaihe siinä ottaa muun muassa nämä pekkaset pois ne ovat pitkään pyörineet siellä ja kenties jopa sitten lomaraha asiat

arvoisa puhemies

minunkin mielestäni on järjetöntä että meille kärrätään kivihiiltä tuolta rajojen takaa kun meillä on mahdollisuus omasta maasta ottaa energiaa ja käyttää ja sillä tavalla hyödyntää näitä alueita

kun ajatellaan että kuljetus on hyvin merkittävä osa meidän viennissämmekin niin tämä on vaikeuttamassa ja rapauttamassa meidän kilpailukykyämme

niin kuin tuossa debatin aikana oli jo puhetta tämän arvonlisäveron alarajan nostamisesta tämähän palvelee näitä yksinyrittäviä ja pieniä yrittäjiä nimenomaan jotka tekevät käsillään sitä työtä niin kuin parturit ja siivoojat joilla ei ole sitten niitä vähennettäviä tuotteita siinä arvonlisäveron maksun yhteydessä

arvoisa puhemies

se on totta että tulevaisuus meitä odottaa ja meidän on kehiteltävä kaikkea tähän

tästä kuittikaupastakin totesin että minun mielestäni semmoisesta jonninjoutavasta byrokratiasta ja näiden pienten kurittamisesta pitäisi pyrkiä pääsemään eroon koska meillä varmaan tämän harmaan talouden osalta tarvittaisiin lisää resursseja

kela maksu joka oli meillä varjobudjetissa on poistunut näissä asioissa ja näiden pekkasten samoin kun lomaltapaluurahan poistaminen ei ole palkanalennusta missään nimessä

siellä paljon suuremmilla yritysten sisäisillä järjestelyillä näitä asioita pyöritellään ja täällä suuret summat vilahtelevat ilman kuittia

niitä me todella tarvitsemme

samoin täällä mainitaan erittäin vahvasti myös elintarviketuotantomme ja tätä kautta on mahdollisuus kun meillä on olemassa tämä tuotanto myös synnyttää uutta työtä

on tietysti hyvä että täällä eduskunnassa nyt keskustellaan kun eu vaalitkin ovat lähestymässä näistä asioista että saataisiin kansalaisten mielenkiinto tuleviin vaaleihin lisääntymään

perussuomalaiset haluavat käynnistää eussa byrokratian leikkaustalkoot joissa eun hallinnon eri osa alueilla annetaan tiukka tuottavuusohjelma joka sisältää myös määräyksen jäädyttää menojen kasvu ja jopa höylätä niitä alaspäin

myös sitten tietysti kun työpaikoista puhutaan nämä päästökaupat ja muut järjestelmät tulevat erittäin tärkeään rooliin ja kun mietimme että meillä on rikkidirektiivi olemassa niin tähän asiaan kannattaisi nyt jatkoa neuvotellen puuttua ja se purkaa koska se laittaa meidät eriarvoiseen asemaan

arvoisa puhemies

tässä verouudistuksessa minun mielestäni on jätetty ulkopuolelle täysin avoimet yhtiöt kommandiittiyhtiöt ja nämä olisi huomioitava nyt jatkoa ajatellen

toivoisin että hallitus vielä tarkistaisi tätä tilannetta koska näiden kautta on tässä maassa erittäin paljon työpaikkoja ja sieltä kautta kun tullaan verotuksen keinoin vastaan on synnytettävissä edullisia työpaikkoja erittäin paljon

arvoisa puhemies

minun mielestäni valiokunnan puheenjohtajan esittelemässä valiokunnan kannanotossa on erittäin hyvin tuotu nämä asiat julki

arvoisa puhemies

täällä on mielenkiintoista seurata tätä keskustelua ja täytyy yhtyä kyllä niihin jotka arvostelevat ja sanovat että taas kerran tämä hallitus on epäonnistunut näissä esityksissään

mietimme mikä työllistävä vaikutus tarhauksella on tässä maassa ja kun sitten ajattelemme että perustuslaki takaa meille yrittämisen vapauden niin tässä on niitä seikkoja joista on pidettävä kiinni

on ymmärrettävää mitä edustaja rajamäki sanoi varmasti on tarhoja joissa asiat eivät ole kunnossa mutta valtaosaltaan asiat ovat oikein hyvässä järjestyksessä ja meille on annettava niin kuin perustuslaki takaa yrittämisen vapaus ja tämä kuuluu siihen sarjaan

niin kuin useammassa puheenvuorossa täällä on todettu metsät kasvavat huomattavasti enemmän kuin niitä käytetään

peruslähtökohta tietysti minkä kautta meillä ei kotimainen energia ole kilpailukykyinen on verotusjärjestelmä meillä verotetaan kaikesta

myös tietysti nämä tiestöasiat niin kuin täällä kävi ilmi olisi lopultakin laitettava kuntoon ja pantava vastuuseen myös nämä suuret metsäyhtiöt että ei pelkästään vain verovaroin näitä teitä korjailla

yhtenä mikä vaikuttaa tähän minkä tautta meillä äänestysaktiivisuus vaaleissa on oikeastaan vaaleista vaaleihin alentunut kyllä minä näen pitkälti tietysti tämän vaalipiirijakoasian joka nyt esimerkiksi tehtiin ja tulevissa vaaleissa meidänkin alueellamme siellä itä suomessa tehdään

ehdokasasettelu supistuu siellä tulee tyhjiä kuntia ja kyllä se kansalainen vain haluaa mahdollisimman läheltä sen ehdokkaan nähdä ja olla häntä sitten tukemassa mutta nyt kun näin ei ole se putoaa

toinen seikka on tietysti sitten tämä politiikan teko että vaaleista vaaleihin eri puolueet lupaavat parempia uudistuksia ja sitten kun ne eivät toteudu niin kansalaiset kyllä tympiintyvät siihen ja tuumaavat että politiikalla ei ole enää mitään merkitystä

arvoisa puhemies

meillä on ollut ongelmia ennen kaikkea perusterveydenhuollon puolella koska siellä ovat jonot pitkiä ja ihmiset ovat joutuneet hoitoon pääsyä odottamaan

ajatellaan esimerkiksi meidän pohjois karjalan maakunnan kohdalta

minäkin kiittelen ministeriä

ja sitten sen myötä kun terveyspuoli katsotaan ja hoidetaan kuntoon tämä lisää liikenneturvallisuuttakin joka on erittäin tärkeä näissä asioissa

ja tämä on yksi semmoinen myönteinen signaali sillä tavalla että näin annetaan näille taksimiehille mahdollisuus sitten jatkaa toimintojaan

minä näen erittäin tärkeänä tämän koska niin kuin jo tuossa debatin yhteydessä mainitsin haja asutusalueilla taksiyritys ei ole mikään hyvä bisnes ja varmasti siellä ei uusia tulijoita ainakaan nuoria yrittäjiä ole saavutettavissa

mutta on myös tullut niin kuin tuossa debatin yhteydessä kävi ilmi viestiä taksintilaamisjärjestelmästä tämän kela taksin osalta ja siitä minäkin haluan muutaman sanan mainita koska pitäisin sitä jopa kartellina

se on erittäin epäoikeudenmukainen

ja sitten tämän kyydinvälityksen suhteen kun mietitään että jos sillä alueella on tietty taksihenkilö ja hän ei kuulu tähän kela järjestelmään niin hän joutuu kyllä eriarvoiseen asemaan

tätä seikkaa kannattaisi erittäin tarkkaan nyt katsoa että ei vain toimita lainvastaisesti näissä asioissa

arvoisa puhemies

todella edustaja väätäisen tekemä aloite on erittäin hyvä ja kun mietimme että se tulee meidän opposition taholta

lautamiestä ei voi verrata tietysti siihen mutta tämä on osoitus siitä että annetaan arvovalta ja kun ihmiselle ikä karttuu niin myös viisaus tässä asiassa

arvoisa puhemies

myös minä olen tämän lakiehdotuksen yksi allekirjoittanut ja näen että tämä on asia oikeaan suuntaan

niin kuin täällä sanotaan

työnantajan yksityisoikeudellisiksi luonnehdittavat laiminlyönnit on lainsäädännössä jätetty rikosoikeudellisen rangaistavuuden ulkopuolelle